siellä on tehty hyvin selkeä raja että jos ohjelma käsittelee jotain tiettyä aihepiiriä niin sen aihepiirin yritykset eivät voi olla maksamassa ja rahoittamassa sitä ohjelmaa

siksi tuntuvat oudolta juuri nämä perussuomalaisten äänenpainot jossa tämä asia tulkitaan juuri päinvastoin

nyt kysymys kuuluukin ovatko sitten esimerkiksi säätiöt erilaisessa asemassa suhteessa elinkeinoelämään ja yritystoimintaan

kyse on vain siitä mitä poliittisia ja taloudellisia seuraamuksia siitä sitten aiheutuisi irtautuisiko suomi myös euroopan talousalueesta vai jäisikö suomi talousalueeseen jättäisi päätöksenteon jäsenvaltioille

obamahan on tehnyt erittäin merkittävän periaatteellisen linjauksen siitä että irakista vetäydytään ja niitä voimavaroja osin tullaan sitten lisäämään afganistaniin hyvin määrätietoisella ja johdonmukaisella tavalla

tämä on meille vain hyvin tärkeä tieto kun sitten valiokuntakäsittelyä ryhdymme tekemään että säilyykö tämä pitkä kansallisen yksituumaisuuden linja tässä erittäin tärkeässä

korkeaoja totesi meidän toimintatavoillemme on hyvin ominaista se että me luomme kontakteja ja sitä kautta luottamukselliset suhteet paikalliseen väestöön ja tämä tuottaa myöskin tuloksia

yhdyn kyllä tavallaan siihen perushuoleen jonka ed

meillä ei tule jättäminen asiassa

heinäluoma täällä julki lausui avaako tämä nyt sitten ikkunan sellaiselle tielle jolla me poikkeamme siitä julkisen palvelun rahoituksen puhtaudesta ja siitä selkeästä mallista johon yhtiön rahoitus on tähän mennessä pohjautunut

on kuitenkin tärkeää muistaa että ilman sitä sotilaallisen kriisinhallinnan panosta on äärimmäisen vaikea antaa siviiliapua tai kehitysapua niille kohteille

sen takia olisi hyvin tärkeä samalla kun me puhumme pohjoismaisesta toimintatavasta rakentaa yhteistyötä ja kumppanuutta myöskin eun ei nato jäsenmaiden kuten itävallan kanssa

eli miksi vastustetaan sitä että vallitseva tilanne ilmenee perustuslaista

tuomioja nosti täällä esiin erittäin tärkeän asian

arvoisa puhemies

tällä jatketaan pitkään valmistelun alla ollutta perustuslain uudistumista

eli olisiko nyt arvoisat ministerit aika miettiä uudelleen vähän meidän koko toimintakonseptiamme ja katsoa todellakin painopisteitä sotilaallisen siviilikriisinhallinnan ja ennen muuta tämän rauhanvälitystoiminnan kesken

tuli uusia elementtejä mukaan tuli suomen eu edustautuminen kansalaisaloite poikkeusolosääntelyä ja ne uudistukset sitten tähän presidentin päätöksentekoon

mutta olen kuitenkin sitä mieltä kuten perustuslakivaliokuntakin toteaa että ne ovat erittäin lyhyitä askeleita kuitenkin ne ovat erittäin maltillisia ja nämä sopivat sitten erittäin hyvin myöskin tähän perustuslain pitkäaikaisen kehittämisen päälinjaan

tässä ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa vaan johdonmukaisesti kuljemme kymmenen vuotta sitten valitulla parlamentarisoinnin tiellä selkeästi eteenpäin

oli poliittisesti merkittävä saavutus että näistä asioista löytyi yksituumaisuus olkoonkin että tämä menettely jossa valtioneuvoston on viime kädessä haettava sitten ehdotukselleen erikseen tuki eduskunnasta mahdollisessa ristiriitatilanteessa on tietenkin parlamentarismin periaatteiden kannalta jossain määrin erityislaatuinen

opposition pääväite on ollut että suomi ajelehtii

näiden tilastolukemien valossa mitä tänään on suhdannetilastoja kerrottu meillä nuorisotyöttömyyden kasvuhan on kokonaan pysähtynyt lomautusten määrä on rankassa laskussa

menettelyhän voisi tulla kyseeseen vain jos kyse on sellaisesta suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävästä asiasta josta presidentti ja valtioneuvosto ovat käymiensä keskustelujen jälkeen vielä senkin jälkeen eri mieltä

uudet elinkeinoministeriön tulokset osoittavat tämän

verrattuna muihin euroopan maihin me voimme sanoa että suomi ei ajelehdi kaikkea muuta

tällaisessa tilanteessa tietysti eduskunnan kytkeminen tähän menettelyyn on luontevasti perusteltu sen vuoksi että tämä mahdollistaa sitten päätöksenteon tueksi laajapohjaisen parlamentaarisen keskustelun kansallisesti merkittävästä asiasta

mutta alleviivaan sitä että tämä menettely täytyy nähdä poikkeuksellisena ja viimekätisenä erimielisyyksien ratkaisukeinona ja mahdollisuutena

koenkin näin että tämän järjestelyn ensisijainen tarkoitus on etukäteinen ristiriitoja ennalta ehkäisevä ja niin että ne ristiriidat eivät kärjisty sillä tavalla että presidentti ja valtioneuvosto ajautuvat konfliktitilanteeseen vaan että he pyrkivät jo ennen muodollista päätöksentekotilannetta sovittamaan näkemykset yhteen ja näin välttämään avointa ristiriitatilannetta päätöksenteossa

tämä hallitus on valinnut aivan toisen tien

rajamäki täällä vielä palaa

oli erinomaista että tehtiin kreikka päätös ja nyt on hyvä kuulla vielä tässä keskustelussa hallituksen arvio tästä euroopan talouden tulevasta kuvasta

puhemies

ehdotukset hallituksen esitysten antamistoimivallan siirtämisestä yksinomaan valtioneuvostolle ja presidentin ulkopoliittisen päätöksenteon sitomisesta mahdollisissa ristiriitatilanteissa valtioneuvoston ja eduskunnan yhtenevään kantaan jatkavat johdonmukaisesti kehitystä valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi mikä on ollut myöskin taxellin komitean tavoitteena

mutta on kuitenkin hyvä tässä salissa tähän esitykseen kriittisesti suhtautuneille ja tätä vastustaville todeta että kuitenkin tästä päätöksenteon alan kaventumisesta huolimatta presidentti säilyttää edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ulkopolitiikan alalla ja presidentille jää edelleen itsenäistä harkintavaltaa päättää lain vahvistamisesta ja hänen toimivaltaansa kuuluvista virkanimityksistä ja tehtävään määräämisistä

herra puhemies

tavoite ed

minäkin toivon että voisitte esittää tätä vanhan aseman special guest statuksen palauttamista valko venäjälle mutta välillä tuntuu siltä että matka on vaan aika pitkä edelleenkin

euroopan neuvoston tiedotustoimiston avaaminen minskissä on tehty paikallisten viranomaisten toimesta mahdollisimman hankalaksi ja se tavoite on toteutunut todellakin vain osittain

kaikki ne rajoitukset mitkä liittyvät sitten sananvapauteen mielipideilmaisuun esimerkiksi ja poliittista oppositiota kohtaan tietenkin ovat edelleenkin erittäin vakavia myöskin ihmisoikeuksien kannalta puhumattakaan niistä laiminlyönneistä ja suoranaisista rikkomuksista jotka kohdistuvat mediaan median toimintavapauksiin ja journalistien toimintavapauksiin

meillä on ollut moitittava käytäntö tässä maassa vuosikymmeniä ja nyt se pitää uudistaa ja nyt meidän pitää keksiä millä keinoin se uudistetaan

sitten arvoisa puhemies eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan roolista

kimmo kiljunen kun te siellä soppatykillä seisotte hyvähän siellä on seisoa kun vaalilehdessä ovat ilmoittajina hartela polar srv vvo valtion vuokra asuntoyhdistys ja skanska

ensin totean vain sen että valiokunta kuuli laajasti myöskin tässä lausunnonantamisvaiheessa asiantuntijoita ja tulimme selkeästi siihen tulokseen että valtioneuvoston ja tasavallan presidentin yhteistyö toimii tällä hetkellä ulko turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä hyvin

tästä olen taas oman komiteani venäjä komitean kanssa käynyt paljonkin keskustelua valko venäjän toimittajien kanssa ja tässä suhteessa tilanne ei ole lupaava

kyllä

niillä varmasti oli odotuksia että te toimitte kaavoituksessa niiden toiveiden mukaisella tavalla

mutta valiokunta päätyi kuitenkin siihen että on hyvin tärkeää että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteiskokousten valmistelua tätä tp utva menettelyä voitaisiin parantaa ja sen parantamisella ja kehittämisellä vahvistaa valtioneuvoston etukäteiskoordinaatiota ja vahvistaa ulkoasiainministeriön valmistelukoneiston kautta

aiotteko ministeri brax ottaa esiin myöskin tämän lehdistötukikysymyksen millä tavalla puolueen lehdistötukea voidaan käyttää jatkossa vaalitoimintaan

tämä ilman muuta lähtee siitä ajattelutavasta että tämä yhteistoimintamenettely ikään kuin tämän uudistuksen myötä vahvistuu ja silloin tällaisia valmisteluvalmiuksia tarvitaan varmasti jatkossa vielä enemmän

on myös hyvin tärkeä asia että turvataan eduskunnan tiedonsaanti ulko ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä

ja tästä toisaalta seuraa sitten myöskin se että suomalaisten tietämys siitä että kesäkuussa on eurovaalit on euroopan alhaisin britannian tasolla

eduskunnan rooli mahdollisena ristiriidan ratkaisijana tietysti edellyttääkin laaja alaista tiedottamista myös asioiden valmistelua keskusteluvaiheessa ja valiokunta katsookin saadun selvityksen ja myös omien kokemusten perusteella että pelkästään ministerien harkinnan varassa oleva suullinen tiedottaminen ei ole riittävä menettely eduskunnalle tiedottamisessa

tämä kansalaisten tahtotilan pohdinta on asia johon hallituksen olisi ilman muuta pitänyt syvällisemmin paneutua tässä selonteossa ja tämä on suuri haaste meille nyt kun tästä tehdään mietintöä ja lausuntoja eri valiokunnissa

nyt kun tasavallan presidentti erittäin usein käy keskustelua ulkovaltojen edustajien kanssa ilman ulkoministerin läsnäoloa niin tietysti silloin tämä kysymys myöskin tasavallan presidentin tiedottamisesta ja näiden tapaamisten keskustelujen tiedottamisesta myöskin eduskunnalle ulkoasiainvaliokunnan kautta korostuu ja tässäkin keskustelussa tänään on tämä toive moneen otteeseen esitetty

pyytäisinkin nyt ministereitä vielä kommentoimaan sitä miten te näette sen että kansalaiset ymmärtävät että eussa tehdään todella jokaisen suomalaisen arkeen työhön liittyviä konkreettisia ratkaisuja eikä se ole vain keskustelua kurkun käyryydestä vaan siitä että pyritään ratkomaan vakavia talousongelmia sillä tavalla että suomalainen työ todellakin pysyy tulevaisuudessa suomessa

liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt todella mielenkiintoisen mietinnön joka toimii samalla myöskin hyvänä analyysinä siitä missä nyt mennään

sekin on mahdollista ja ties mitä innovaatioita kansa tuleekaan tässä asiassa sitten tuottamaan jää nähtäväksi

arvoisa herra puhemies

siksi onkin tietysti tärkeätä että meidän täytyy tämä aloite nähdä tällaisena edustuksellista järjestelmää täydentävänä ja tukevana järjestelmänä

on todella mielenkiintoista käydä oikeastaan myös tänä aikana tätä keskustelua kun käsillä ovat myöskin nämä tuoreet nokia uutiset

todellakin osallistuminen näiden vaalien tukemiseen suomalaisen kriisinhallintajoukon määräaikaisella vahvistamisella on erittäin perusteltua afganistanin tilanteen vakauttamiseksi vaikka niin kuin tuossa äsken ed

on aivan selvää että lainsäädäntötyönhän täytyy perustua jatkossakin pääasiallisesti hallituksen esityksiin ja kansanedustajien lakialoitteisiin mutta kansalaisaloitehan tuo näiden oheen sitten uuden kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuteen nojaavan tavan saada lainsäädäntöasia vireille eduskunnassa ja näin ollen se voi toimia myöskin sitten kanavana avata kansalaiskeskustelua ja nostaa aivan uudenlaisia kysymyksiä poliittisen keskustelun kohteeksi

laaksolle sanoin vakauttamisesta ja tilanteen haltuun saamisesta olemme puhuneet jo niin monta vuotta että ei ole ihme että koko afganistanin suhteen koko globaali yhteisö on äärimmäisen neuvoton ja kyselevä mitä pitäisi tehdä

totta kai tavoitteena on myös se että parhaimmillaan tämänkaltaisen kansalaisvaikuttamisen kehittäminen voi omalta osaltaan yleisesti ehkäistä myöskin poliittista vieraantumista ja sen kautta sitten edistää myöskin äänestysaktiivisuuden kasvua

afganistanista on tietysti kuultu kielteisiä viestejä tilanteen kehittymisestä mutta hyvin tärkeätä on se että afgaanien omia valmiuksia kriisin ratkaisemiseksi vahvistetaan ja vaalit on nähtävä osana sitä prosessia

ei eusta tullutkaan se digitaalisten sisältöjen ja palveluiden johtava innovatiivinen maanosa vaan sen roolin ottivat muut yhdysvallat ja aasia ja monet monet muut maat joissa koreassakin tavallaan koko näistä digitaalisen teknologian sisällöistä on tullut sellainen toimintatapa jota mekin tavoittelimme julkiselle ja yksityiselle sektorille

arvoisa rouva puhemies

lopuksi totean vaan että erittäin merkittävä työ jonka hallituksen esityksen pohjalta eduskunta on tehnyt ja on valmis sitten riittävällä enemmistöllä hyväksymään tässä eduskunnassa ja näin uskon ja toivon myöskin seuraavilla vaalien jälkeisillä valtiopäivillä

sen takia meidän täytyy olla tukemassa vaaleja ja luoda askel askeleelta sitten edellytyksiä siirtymiselle oikeusvaltioon ja kansalaisyhteiskuntaan myöskin siellä

tämä osin selittää myöskin ne pommitukset joita sinne on suunnattu mutta hämmästyttävää on myöskin se miten kyvytön pakistanin hallitus on ollut saamaan sitä tiettyä alueella toimivaa taliban ryhmittymää kuriin ja estämään niitä tekoja joita talibanit ovat myös pakistanin alueella tehneet

ensin olen täydellisesti samaa mieltä siitä mitä puhuitte veikkausvoitto ja muiden rahapelituottojen jakosuhteesta ja niiden käytöstä suoraan liikuntaan taiteen ja kulttuurin edistämiseen eikä niin että tulee minkäänlaista vaaraa siitä että niitä ajetaan valtion budjetin yleiskatteeseen

on aivan selvä että pitkällä tähtäimellä myös suomen tulee harkita oman osallistumisensa laajuutta ja sisältöä aivan samalla tavalla kuin koko isaf operaatiota tulee arvioida vakavalla tavalla uudelleen

itse tuolloin kummassakin hallitusohjelman hyväksymistilanteessa katsoin että olisi ollut hyvä että pääministeri nimenomaan olisi ottanut johtoroolin siinä neuvottelukuntatyössä mikä myöskin asetettiin

sosiaali ja terveysministeriön puolella löytyy erittäin paljon hyviä yrityksiä mutta tavattoman vähän tuloksia suhteessa niihin panostuksiin ja siihen rahankäyttöön mitä on ollut

erittäin hyvä kysymys afganistanin osalta on se voitetaanko siellä rauhaa sotimalla vai joillain muilla keinoin

kuten aikaisemmin jo vastauspuheenvuorossa totesin on surullista nähdä myöskin ne sosiaali ja terveyssektorille tehdyt investoinnit eri sairaanhoitopiireissä kunnissa

on vaan ed

tämä on sillä tavalla vakava viesti tietysti siitä että kyllä meillä täytyy olla tämä valvontajärjestelmä sellainen että se pystyy tunnistamaan kaikkinaiset väärinkäytökset ennen kuin niistä tulee sitten rikosoikeudellisia asioita koska tämä maine tulee sitten syömään koko elokuva alaa ja vie omalla tavallaan elokuvasäätiönkin uskottavuutta vaikka asiat nyt on selvitetty tältä osin

kataja tietysti niin että nämä ovat aika pitkiä prosesseja ja vaativat aikaa varsinkin kun me puhumme ulko ja turvallisuuspoliittisesta kehityksestä tai vaikkapa maailman talouskriisien vaikutuksesta siihen

on hankittu hyvin itsenäisiä ohjelmistoja jotka eivät pysty olemaan yhteensovitettavia keskenään ja sen kautta ei myöskään tämä kansalaisen tietoyhteiskunta sillä alueella ole toteutunut

on erittäin valitettavaa ja sanon nyt jo oikeastaan tämän saman kuin tsad keskustelun yhteydessä jokunen päivä sitten että tätä laajempaa kokonaisnäkemystä sisältävää selvitystä ei ole eduskunnalle annettu

aivan oikein ministeri kuten sanoittekin nyt on aika ryhtyä miettimään tätä kokonaisuutta millä tavalla siviili ja sotilaskriisinhallinnan voimavarat jaetaan mikä on kehitysyhteistyön rooli tässä kokonaisuudessa

sen takia jos suomi aikoo pitkällä tähtäimellä sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa olla mukana on aivan selvää että eduskunta tarvitsee sen kokonaisvaltaisen näkemyksen ja siihen tietysti nyt tämä turvallisuuspoliittinen selonteko ja sen eduskuntakäsittely antaa selkeästi hyvän mahdollisuuden sen ulos kirjoittamiseen

meillähän edelleenkin mobiilipuolen palveluista löytyy erityyppisiä asioita vaikka pankkipalveluiden osalta jotka ovat edistyneitä verrattuna moneen muuhunkin maahan

nurmi länsi euroopan unionissa weussa niin haluan siitä kuitenkin nyt mainita vaan sen että vaikka se parlamentaarinen yleiskokoustyöskentely lakkaakin niin nyt ollaan kuitenkin löytämässä tapa jolla siinä mukana olleet maat sidotaan parlamentaarisella tasolla ulko ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun

mutta olennaista on kaiken aikaa ymmärtää tämä teknologian välineluontoisuus ja nähdä se tosiasia että ilman osaamista ilman sisältöjä ilman palveluita se teknologia on tyhjä sana

tennilä

toivotaan että suomalainen elokuva tulevaisuudessakin niittää mainetta ei vain kotimaassa saa suuria katsojamääriä vaan sillä on myöskin vientimahdollisuus ja että meillä on sellainen luotettava uskottava järjestelmä että tämän kaltaisiin esimerkkeihin joita viime aikoina on julkisuudessa ollut emme tulevaisuudessa enää törmää

siellä haetaan myöskin suorituskykyosaamista näiden kautta suomelle

afganistanissa tarvitaan edelleen alueellisten jälleenrakennusryhmien johtovaltioita ja lisäpanostusta armeijan ja poliisin kouluttamiseen ja koko sen oikeusvaltion perusteiden luomisessahan ollaan valitettavasti vasta alkutaipaleella

totta kai istutte tiukasti sotilaallisen kriisinhallinnan rahojen päällä mutta onko hallituksen piirissä pohdittu sitä mitä ministeri väyrynen täällä on esittänyt eilen että kun vapautuu esimerkiksi länsi balkanilla sotilaallisen kriisinhallinnan voimavaroja niitä siirrettäisiin siviilikriisinhallinnan pariin

kolmas asia liittyy näihin julkisen palvelun laitoksiin

se on hieno tavoite ja se pitää totta kai tehdä mutta samaan aikaan pitää tehdä erittäin voimakkaita satsauksia tälle palvelu ja sisältöpuolelle

tämä poliittinen ratkaisu ja sen hakeminen on vääjäämättä se toinen pilari jota nyt pitäisi kulkea ja sen polun varrella tietysti sitten myös nämä demokraattiset vaalit ja niiden turvaamisoperaatio on meidän nähtävä koska siviilikriisinhallinnan riittävä perillemeno tarkoittaa sitä että siellä täytyy olla vakaat rauhalliset olot mutta myös niin että kansalaisten elinolosuhteet ovat parantuneet ja se tarkoittaa myöskin maakunta ja paikallishallinnon vahvistamisen välttämättömyyttä

se on aivan olennainen kysymys käyttäjien kannalta tietoyhteiskunnan arjen toteutumisen kannalta

yleisradiohan on kiistatta suomen suurin kulttuurilaitos ja se tapahtuma joka täällä nyt on eräässä puheenvuorossa todettu ja on sanottukin että menetimme tavallaan sellainen h hetken ja mahdollisuuden turvata pitkäjänteisellä tavalla suomen tärkeimmän kulttuurilaitoksen toiminnan oli suuri poliittinen virhe

arvoisa puhemies

minusta on hyvä että me olemme täällä käsitelleet tätä laajaa turvallisuusnäkökulmaa muuttuvia uhkia mutta ennen muuta tätä lissabonin jälkeistä naton ja venäjän yhteistyön syventymistä ja lähenemistä ja sen vaikutusta sitten myöskin eurooppalaisiin turvallisuusrakenteisiin ja ennen muuta siihen visioon näkymään tuleville vuosille

toiseksi lyhyesti puhemies ehkä tässä yhteydessä kun täällä nyt vasemmistoliitto avasi tämän nrf keskustelun on hyvä todeta eduskunnalle millä tavoin nrf kysymys aiotaan seuraavan kerran vielä tuoda hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn

toivoisin että erityisesti seurannassa kiinnitetään huomiota yhteisötilaajien käyttäytymiseen tuleeko tarvetta tämän lain käyttöönottoon

sitten pitää ottaa huomioon nämä käyttäjän tarpeet joihin liittyvät täällä esillä olleet esteettömyyskysymykset koko sähköisen viestinnän tietotekniikan hyödyntäminen eri toimialoilla

se on hyvin tärkeä asia ja siksi oli hyvä ministeri brax että tämän yhteisötilaajan suhteen tietosuojavaltuutettuun tässä kuvasitte hyvin